kuisma viittasi tai sanoi täällä että kelan pitäisi maksaa ne palkat ja kun minä sanoin että ei pitäisi kun se on itse asiassa kelan omia valituksia käsittelevä elin niin nämä alueelliset lautakunnathan toimivat kelan tiloissa ja saivat myöskin tämmöistä toimistoteknistä apua kelalta ja se oli se muodollinen peruste jolla ne lakkautettiin

tässähän on kyse perimmältään apteekkien välisestä keskinäisestä solidaarisuudesta

meidän pitää vain muodostaa käsitys epävarmojen tietojen pohjalta niistä riskeistä jotka ovat olemassa ja toimia sen mukaan

kun tiedetään mikä kuntien tilanne on niin voidaan siitäkin päätellä että edes niitä voimavaroja sinne tuskin ilmestyy

siitä syystä tämä lakiesitys joka on yksiselitteisesti hallitusohjelman mukainen pitää toteuttaa ja sen jälkeen katsoa joudummeko sitä korjaamaan

vaikka tässä nyt ei ole asiantuntijoita valiokunnassa kuullut niin on tullut tässä nyt vuosien varrella kuultua tietysti näitten osapuolten eli pienten ja suurten apteekkien näkemyksiä ja heitä edustavan liitonkin näkemyksiä ja se mikä tässä on hämmästyttävää on se että vaikka tässä otetaan toisilta rahaa ja annetaan toisille niin kaikki ovat kuitenkin suunnilleen tyytyväisiä siihen että tämmöinen järjestelmä on olemassa

kuten tuossa debatissa sanoin ja vähän viitaten edustaja anttilankin puheenvuoroon kyllähän tämä alkaa näyttää sillä tavalla huolestuttavalta että meidän mahdollisuutemme ja koko euroopan mahdollisuus toimia tässä alkavat olla niin rajoittuneet että vaihtoehtona on vain joko eurosta luopuminen ja koko järjestelmän hajoaminen tai sitten päätyminen eurobondeihin ja sitä myötä väistämättä liittovaltiokehityksen voimistumiseen ja se keskustelu meidän on käytävä tässä salissa ja käytävä se mahdollisimman oikein tiedoin

kolmanneksi tulee esiin tämä tuottavuusohjelma ja tuottavuusohjelman laadun ja vaikuttavuuden arviointi josta itse asiassa siitäkin valiokunta on heiluttanut sanansäilää tässä mietinnössään varsin voimallisesti ja varmasti perustellusti voi sanoa ansiokkaasti

kävi niin että sosiaali ja terveysvaliokunta teki valiokuntamatkan tanskaan juuri niinä päivinä kun siellä oli vaalit meneillään ja toimin epävirallisena vaalitarkkailijana

tälle osalle työttömistä kaikkein vaikeimmin työllistettäville syrjäytyneille on tarjottava sellaista palvelua jota esimerkiksi työvoiman palvelukeskukset pääsääntöisesti aika ansiokkaasti tuottavat

ne kuulemma vaaransivat näitten päätösten tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden sillä että kun ne nyt toimivat kela huoneessa ja kun niitä oli viisi lautakuntaa tehdään erilaisia päätöksiä

arvoisa puhemies

tarkistin hallituksen esityksen antopäivän ja totesin että tämä hallituksen esitys on annettu kahdeksan päivää ennen kuin liityin vasemmistoliittoon että tältä pohjalta voin ottaa kaiken syyllisyyden mitä tähän nyt on vasemmistoliiton osalta liitetty

pikku prinssin kirjoittaja sanoi kerran että ihmisenä oleminen tarkoittaa vastuun tuntemista ja syyllisyydentuntoa niistäkin vääryyksistä joihin oikeastaan itse ei ole syyllinen

itse asiassa toivoisi tällaisen solidaarisuuden suomalaisessa liike elämässä johon apteekitkin nyt vaivoin ehkä voidaan lukea mukaan leviävän

kuulimme valiokunnassa kuopion seudun työvoiman palvelukeskuksen johtajaa helena määttälää tietysti toivoisi että koko tämä sali olisi voinut kuulla sen puheen ja heidänkin voimavaransa ovat rajalliset

ja vaikka ed

vistbacka taisi lukea tämän valiokunnan konkluusion niin en malta olla toistamatta sitä kun valiokunnan mielestä tuottavuusohjelmaa ei ole käsitelty tilinpäätöskertomuksessa vaikuttavuusarvioinnin näkökulmasta eikä se näin ollen anna eduskunnalle olennaista syventävää tietoa valtiontaloudellisen päätöksenteon ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta

kyllä siinä nyt oikeusturva tietenkin vähän enemmän vaarantuu jos niitä päätöksiä ei tehdä ollenkaan kuten nyt on tilanne kun ne ovat venyneet näin kuin siinä että ne tehdään sitten kelan tiloissa

eläkejärjestelmä kuten tämä keskustelukin tässä osoittaa on siitä mielenkiintoista että siitä voidaan puhua aika vapaasti miltei mitä tahansa ja voidaan ollakin miltei mitä mieltä tahansa ilman että sitä tarvitsee niin hirveästi perustella

heinolan reuman konkurssiin ei ole ilmoittautunut vastuunkantajia eikä syyllisyyttä ole juuri tunnettu ei ainakaan tunnustettu kuten täälläkin valitettavasti hallituksen ja hallituspuolueitten puheista olemme kuulleet

kun se apteekkien keskuudessa on näin levinnyt niin en tiedä johtuuko se tästä alan omasta erityispiirteestä vai siitä että apteekkialalle on löytynyt ymmärtäväisiä ja toisilleen solidaarisia ihmisiä

teidän edellinen puheenvuoronne oli mitä erinomaisin

toivon vaan että se konkretisoituu sitten kun tässä varmaan syksyn kuluessa pääsemme myöskin tästä ehdotuksesta aivan aidosti äänestämään että myöskin tulette mukaan kannustamaan tämänkin asian läpimenoa ja monien muittenkin hyvien asioitten läpimenoa jotka varmasti tuovat teille kuten kaikille keskustalaisille ja kaikille edustajille ylipäätäänkin suurta kannatusta tuolla vaalikentillä

siihen vaan liittyy se ongelma että sitten se pitää kirjoittaa niin jos siinä siis samalla esitetään pysyvää lainsäädäntöä että siinä sitten pysyvästi esitetään että tämä raippavero jolla nimellä tämä tunnettiin ja tunnetaan tietysti edelleenkin on viimeinen raippavero että sitten tämä vähennys on nolla prosenttia koska muuten se edelleenkin leikkaa

ministeri risikko kun olen kuunnellut selityksiänne tässä reuman konkurssissa niin en voi mitään sille että ääni on kyllä ollut ministeri risikon ääni mutta sanat kuin suoraan ministeri häkämiehen suusta

tässä salissa erityisesti taitettu indeksi on tietenkin nauttinut aivan omanlaistaan suosiota mutta tässä ei nyt ole kysymys kuitenkaan taitetusta indeksistä

ministeriön tehtävä on huolehtia ne voimavarat

arvoisa puhemies

se ei ole tanskalainen vaalijärjestelmä joka ei ole yhtään sen monimutkaisempi kuin se järjestelmä jota nyt ollaan hylkäämässä itse asiassa

tuottavuusohjelma näyttää olevan sellainen asia josta tässä salissa vallitsee kutakuinkin yhtenäinen ja murskaava näkemys ja se näyttää vallitsevan myöskin lähes kaikkialla muualla valtionhallinnossa kuin valtiovarainministeriön asianomaisessa toimistossa ja tämä ei kuulosta oikein kenenkään kannalta hyvältä

kehotan kaikkia läsnä olevia hallituspuolueen kansanedustajia tulemaan mukaan opposition kanssa jonka uskon olevan kovin yhtenäinen ensi budjetin käsittelynkin yhteydessä

se on suurin varallisuus itse asiassa varallisuuserä joka suomesta löytyy

kyllä minä ymmärrän edustaja niikon huolen siitä jos virsiä laulava kuorokin joutuu maksamaan mutta jos jotain hengentuotetta julkisesti esitetään niin on kyllä kohtuullista että siitä sen teoksen tekijä saa korvauksen

siksi tämä pitää hylätä kokonaan että tällaista epäsolidaarisuudennsa epäsolidaarista suinkaan suo lisää epäsolidaarisuuden osoitusta ei enää käytettäisi

tätä tietä edeten saisimme kohderyhmän myöskin sellaiseksi että näitä palveluita pystyttäisiin sekä tarjoamaan että käyttämään riittävästi ja ei tarvitsisi käyttää näitä uhkailevia sanktioita

ihmiset saavat omat rahansakin pois

arvoisa puhemies

reuma ajautui konkurssiin koska se ei menestynyt riittävän hyvin kilpailussa hoidettavista leikattavista ja kuntoutettavista potilaista

kun tämä lakiesitys ei sellaista tarjoa niin tulemme esittämään tämän lain hylkäämistä sen toisessa käsittelyssä

rehulan kannalta terveellistä että näin sanon mutta kun asian kuitenkin näen näin olevan sanoisin että minäkin olen puolustanut ja puolustan edelleenkin tinkimättömästi kolmikantaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan yhtenä kivijalkana

tästä mietinnöstä löytäisi runsaasti muitakin lukemisen arvoisia kohtia jätän ne myöhemmälle

kyllä tästä saattaisi löytyä paljon parempia eväitä kuin siitä että kiistellään vain onko tämä hyvä vai ei hyvä järjestelmä kunhan se on suhteellinen se järjestelmä joka takaa oikeudenmukaisen tuloksen

useimmissa euroopan maissa toki järjestelmätkin ovat hieman erilaisia mutta tällaista varautumista ei ole tehty

erityisesti tämä on tarpeellinen apteekkien kannalta joka edellisen muutoksen johdosta on joutunut epätasaisen taloudellisen kannattavuuden paineisiin

totean vain että nyt kun itse olen poistunut valiokunnasta voin tätä siis objektiivisesti arvioida ja niin minusta jotenkin näyttää että siitä huolimatta tai todennäköisesti siitä johtuen että olen poistunut sieltä tämä valiokunnan mietintö tältä osin on tullut entistä paremmaksi

kun kuuntelin arvoisan valtiovarainministerin puheenvuoroa niin tuli kyllä vähän kummallinen olo

ilahduttavaa että oikeusasiamiehen toimisto on ryhtynyt tehostamaan toimintaansa niin että useimmat kantelut pystytään käsittelemään yhä nopeammin

ukkola vielä puolitoista vuotta sitten suomen valtiolla oli enemmän saatavia kuin velkoja

siitä voi sitten keskustella mikä siinä suhteessa on oikein ja mikä väärin mutta jokaisella joka tekee luovaa työtä pitää olla oikeus kuitenkin siitä käytöstä saada korvaus

kuluttajalle on tärkeää kattava apteekkiverkosto ja jotta verkosto olisi kattava apteekkien tulee luonnollisesti olla kannattavaa toimintaa

vähän vaikutti siltä että te ette ole lukenut oikein kunnolla tätä mietintöä ja vielä vähemmän te olette lukenut tätä valtiontalouden tarkastusviraston kertomusta jota tässä on arvioitu

voi olla että siellä joku laiskotteleekin mutta suomalaisilla työttömyyskorvauksilla sitä ei kovin pitkään pysty tekemään

onkin oikea toimenpide että tämän esityksen turvin pyritään turvaamaan pienten apteekkien taloudellinen kannattavuus myös pienemmissä kylissä

ukkola sata komiteassa tehtiin erittäin monia hyviä esityksiä

se on iso kysymys kun puhutaan ihmisten käytettävissä olevista tuloista ja myöskin toisaalta koska myöskin yritykset osallistuvat tähän on kyse yritysten kilpailukyvystä ja kyvystä myöskin maksaa palkkoja

ministeri risikko täytyy sanoa että en ole eläessäni kuullut kenenkään kokoomuslaisen noin totaalisesti ja perusteellisesti irtisanoutuvan vaikeuksissa olevan yksityisen yritystoiminnan tukemisesta kuin te äsken teitte

mutta kun ministeri viitanen täällä mainitsi sen että taiteentekijöitten sosiaaliturvaa pitäisi parantaa niin kannustan häntä kyllä siihen

valitettavasti siellä ensimmäiselle sivulle kirjoitettiin että voidaan toteuttaa vain suomalaisen kestävyysvajeen hallinnan puitteissa

tässähän ei hyökätä sinänsä tuottavuusohjelmaa vastaan vaikka varmaankin monet valtiovarainministeriön virkamiehet ovat vetäneet herneen nenäänsä ja ansaitusti vaan tässä esitetään arvio siitä millä tavalla siitä aidosta ja alkuperäisestä tuottavuusohjelmasta on luisuttu tähän tuottavuusohjelmaan joka kaikkien ainakin eduskunnassa laajasti vallitsevan ja myöskin valtiotalouden tarkastusviraston näkemyksen mukaan ei ole enää oikealla polulla

se oli lähes kymmenvuotisen edustajaurani ylivoimaisesti paksuin hallituksen esitys

eläkkeethän ovat siis itse asiassa siirrettyä palkkaa

jyrki kataisen hallituksen ohjelmassa on yksiselitteinen kirjaus siitä että luovien alojen työntekijöitten sosiaaliturva pitää saattaa kuntoon

se oli kyllä merkittävästi paksumpi kuin budjettikirja ja silloin jo mietin kun katselin niitä termejä tuleekohan tästä mikään hullua hurskaammaksi

minusta tämä mietintö entisestään saa minut vakuuttuneemmaksi tarkastusvaliokunnan tarpeesta ja toisaalta sen kyvystä nostaa yhteisesti esiin sellaisia asioita joihin pitäisi voida puuttua riippumatta siitä ollaanko hallituspuolueitten vai opposition kansanedustajia ja tästä minusta lankeaa erityinen kiitos valiokunnan jäsenille mutta myöskin valiokunnan virkamiehille jotka kuten hyvin tiedämme ovat keskeisesti vastuussa siitä mitä tähänkin mietintöön on oikeasti kirjoitettu

esitys onkin erityisen hyvä myös sen kustannusneutraalisuuden johdosta

ukkola jos eurooppaan pitää saada yhtenäinen yhdenmukainen ja vielä jostain ylhäältä valvottu talouspolitiikka niin toivon kyllä hartaasti että se joko teillä

on kyse suomalaisen terveydenhuollon yhden erikoisalan keskeisestä ja parhaasta toimijasta ja osaajasta jonka suurin omistaja kaiken lisäksi on eduskunnan määräysvallassa oleva kela

lähtökohtana on tietenkin se mitä suurempi arvo näillä rahastoilla on sitä vähemmän me joudumme maksamaan tulevaisuudessa eläkemaksuja koska se on tältä osin nollasummapeliä

varmaan joiltain osin niin kävikin että ei tullut mutta toisaalta kun näitä virastoja ja siellä työskenteleviä ihmisiä on arvosteltu niin kannattaa pitää mielessä että tässähän on käynyt niin että tehtäviä sinne on lisätty ja väkeä on vähennetty koko ajan

todellakin tämä lakiesitys on hyvä sillä apteekkipalvelut ovat ainakin kansalaisten näkökulmasta tärkeitä lähipalveluita

minä olen kuunnellut tätä työmarkkinajärjestöjen keskustelua myöskin poliittista keskustelua nimenomaan tästä nimenomaisesta asiasta aika pitkään ja se on juuri keskustelua työn kysynnästä ja tarjonnasta

ihmiset elävät kaikki eivät kuole kertalinttuulla niin joudutaan myöskin pohtimaan ikään kuin aikaulottuvuudessa miten näiden kerättyjen rahojen arvo pystytään säilyttämään mahdollisimman hyvin tai jopa sitä kasvattamaan

ely keskukset ja myöskin avit alkavat olla siinä tilanteessa että vaikka ne ihan hyvät ja ahkerat työtä tekevät virkamiehet pistäisivät kaikkensa peliin niin niiden asioiden hoitamiseen yhden ihmisen voimavarat eivät vain yksinkertaisesti riitä

kelan johdon ilmoituksen mukaan sillä ei enää ole määräysvaltaa reumasäätiössä vaikka sen valtuuskunnassa sillä kuitenkin on ollut enemmistö

edustaja satonen taisi todeta että kun alennetaan uusien nuorten työntekijöitten palkkoja tai kun työttömyysturvaa porrastetaan niin työnhaku aktivoituu

ministeri vapaavuorta on tässä kiitelty erinomaisesta lakiesityksestä mutta minäkin kiitän ministeri vapaavuorta aivan erityisestä asiasta

olen ollut kahdeksan vuotta tässä salissa ja tässä talossa sinä aikana tämä ei ole ensimmäinen paperi jossa arvioidaan mitä suomalaiselle hyvinvointivaltiolle pitäisi tehdä ja sinä aikana jokainen meistä täällä on ollut sitä mieltä että heikommista pitää pitää huolta

olen kolmekymmentä vuotta rahan edestä harrastanut asuntorakennuttamista ja myös peruskorjausrakennuttamista ja erityisesti valtion tukemaa sellaista

tässä on meneillään esimerkiksi valviran poliisitutkinta joka liittyy aluehallintoviranomaisiin sillä tavalla että avilla ja valviralla on nyt samanlaisia tehtäviä

muistini mukaan tämä lakiesitys on ensimmäinen jolloin asunto osakeyhtiöille ikään kuin ensisijaisesti suunnattu tuki suunnataan myös vuokra asumiseen

valviraa tutkitaan siitä syystä että siellä entisestään vähenevät virkamiehet eivät ole pystyneet tutkimaan kymmenen vuotta vanhoja asiakirjoja tai syytetään siitä että kymmenen vuotta vanhat asiat painavat päälle

ja eihän nyt jatkossa kuitenkaan meidän ongelmamme ole työvoiman suhteen se että tarjontaa olisi liikaa vaan se että ikääntymisestä johtuen tarjonta entisestään vähenee ja ehkä näitä nyt pitäisi tarkastella siinä katsannossa mielellään yhtä aikaakin

siitä huolimatta tämän kahdeksan vuoden aikana terveyserot ovat kasvaneet köyhyys ja tuloerot ovat kasvaneet

virtasta tähän saakka

siksi että sairaanhoitopiirit ovat jo pitkään siirtäneet alueensa reumapotilaiden hoitoja ja leikkauksia mieluummin itselleen kuin ostaneet niitä reumalta

erkki virtanen on sitä mieltä että suomessa sekä suomen että ruotsinkielisten pitää oikeudessa saada käsittely sellaisella kielellä että he varmasti tulevat ymmärretyiksi ja toisaalta kun käsitellään joko suomen tai ruotsinkielisten kansalaisten asioita suomalaisissa oikeuksissa siellä pitää olla sellaiset tuomarit jotka sekä pystyvät ilmaisemaan itseään että ymmärtävät tuomittaviaan ja todistajia sillä kielellä jolla nämä puhuvat eli näiden äidinkielellä

siksi samalla kun tätä nykyistä järjestelmää toivon mukaan jatketaan pidetään huoli siitä että voimavaroja myöskin lisätään jos tehtäviä annetaan lisää

siksi annettiin mahdollisuus myöskin sijoittaa riskillisemmin mutta samalla myöskin tietysti paremmin tuotto odotuksin

ratkaiseva kysymys tämänkin sinänsä erinomaisen ansiokkaan paperin osalta on se miten siinä esitetyt vaatimukset toiveet mahdollisuudet voivat toteutua käytännössä niin että me aidosti pidämme huolta niistä kaikista heikommistamme

haluan palata tuossa debatissa mainitsemaani täällä keskusteltuun ongelmaan tästä ajan pituudesta

sitten siunatuksi lopuksi arvoisa puhemies näistä nimikkeistä

kyllä siellä todella on mielenkiintoisia nimikkeitä